leikkaukset kohdistuvat puolustushallinnon palkkaliukumaan sekä hallitusohjelman mukaisesti toimintamenoihin sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto ja hallintomenoihin sekä maanpuolustusjärjestöille myönnettävään valtionapuun

nämä leikkaukset eivät ole sen mukaisia mitä olemme yhdessä ilkka kanervan vetämässä parlamentaarisessa työryhmässä sopineet eivätkä myöskään sen mukaisia mitä hallitusohjelmaneuvotteluissa sovimme ja olen hämmästellyt että tämäntyyppinen puolustusbudjetti eduskuntaan tuodaan

tämä on itse asiassa se suurin ongelma johon ei ympäristöministeri lehtomäki ole halunnut rehellisesti puuttua ja tarttua

on lukuisia ihmisiä jotka ovat ja lakia ja asetusta noudattaen ostaneet hyvää uskoen että he tekevät nyt sen mitä lainsäätäjä ja ministeriö on määrännyt

niistä ainoastaan yksi täytti tämän jätevesiasetuksen vaatimukset ja sekin vain silloin tällöin eli satunnaisesti

arvoisa puhemies

siitä huolimatta näistä kahdeksasta laitteesta kolmen kyljessä on syken eli suomen ympäristökeskuksen merkki

tämä on huolestuttavaa että näin voi tapahtua tällaisessa valtiossa kuin suomi on eli meillä myydään laitteita suomen ympäristökeskuksen merkillä varustettuna ja ne laitteet eivät täytä tämän asetuksen määräyksiä

vaikka tässä korjausliikkeessä jota nyt ollaan tekemässä tuodaan tiettyjä ihan perusteltuja ainakin osittain perusteltuja korjausehdotuksia ja muutosehdotuksia niin siitä huolimatta jätetään puuttumatta tähän aivan oleelliseen ongelmaan että nämä laitteet joita ihmisille myydään eivät täytäkään tämän asetuksen vaatimuksia

ja pidän tärkeänä että eduskunta tulee pitämään kiinni tuosta juhlaistunnossaan antamastaan lupauksesta ja pidämme huolen näistä kunniakansalaisista viimeiseen mieheen ja naiseen asti

arvoisa puhemies

työllisyyssopimus ansaitsee kiitosta paljon se tuo työmarkkinoille toivottua vakautta ja se on ensiarvoisen tärkeää silloin kun talouden epävarmuus maailmalla kasvaa

maamme kilpailukyvynkin kannalta tuo työllisyyssopimus on hyvä yhteisöveron lisäkevennys on varsin toivottu ja odotettu yrityksille ja työllisyydelle kuten myös valtion osallistuminen lomautuspäivärahojen rahoittamiseen sekä teollisuuden energiaveroleikkureiden täysimääräistäminen ja aikaistaminen

oikeastaan tätä ketjua nyt haluan vielä avata sillä että on esitetty aiemmin että erikoissairaanhoito esimerkiksi haluttaisiin ottaa valtiolle että valtio kantaisi erikoissairaanhoidosta vastuun

tässä panostetaan myös arvoisa työministeri paljon työelämän laatuun ja kysyisin teiltä minkälainen on teidän uskonne tässä tilanteessa työurien pidentymisen suhteen ja toisaalta työllisyystavoitteen joka hallitusohjelmassa on suhteen

tämä turvapaikanhakijatilanne pakolaiskriisi on osoittanut sen että meidän linja poliisimiesten ja naisten määrässä on ollut väärä

sitä on nimenomaan vastustettu sen takia että silloin peruspalveluiden perusterveydenhoidon vastuunjakoketju katkeaisi eli tietyllä tavalla ne panostukset mitä ei tehtäisi peruspalveluissa lankeaisivat yhteisten hartioiden valtion erikoissairaanhoidon piiriin

tänä päivänä käy niin että näitä laitteita testataan ja jos testaustulos ei ole miellyttävä sitä ei kerrota julkisuuteen ja tämä on myös yksi varsin suuri epäkohta

meillä on huomattavasti vähemmän poliiseja kuin esimerkiksi naapurimaissamme ja siihen pitää palata

emme voi jatkaa näin että joudumme tällaisessa tilanteessa tinkimään esimerkiksi rikostutkinnasta tai sitten toisaalta liikennevalvonnasta

kun tätä asiaa olemme kyselytunneilla lukuisia kertoja esille nostaneet välikysymyskeskustelussa esille nostaneet niin arvoisa ministeri vastasi muun muassa minun esittämääni kysymykseen että hän ei ole kuullutkaan että uusissa taloissa olisi jotain ongelmaa ja nimenomaan nämä uudet talot ovat nyt tämän koko asetuksen ongelmakohta

tässä teidän mallissanne on hivenen samanlaisia piirteitä elikkä se kannustaisi kuntia tiukassa tilanteessa sellaisiin toimenpiteisiin mitkä eivät olisi näiden ihmisten kannalta hyviä

teidän mallinne hoitaa siis jos oikein olen nyt tätä keskustelua ymmärtänyt ennen muuta vain oireita eikä syitä ja siinä on näköjään ero

nämä esitykset joita hän nyt tekee tähän eli tuon siirtymäajan jatko kahdella vuodella ja ikämuutokset joita tulee eivät koske uusia talonrakentajia mutta tämä asetus koskee heitä

niin kuin edustaja lipponen toi esille tässä on sosialidemokraatteja ja kokoomusta yhdistävä tekijä että me näemme että pitää puuttua varhaisesti ettei pääse syntymään ongelmia että erikoissairaanhoidosta voidaan panoksia siirtää enempi perusterveydenhuollon puolelle terveyskeskuksiin niin että sinne päästään jonottamatta

eli kun tänään joku maaseudun asukas laittaa rakennusluvan vireille hänellä pitää samaan aikaan olla selvitys siitä miten hän täyttää tämän haja asutusalueen jätevesiasetuksen vaatimukset

hän esittää sinne sitten että hän laittaa tällaisen pienpuhdistamon ja se pienpuhdistamo ei täytäkään tämän asetuksen vaatimuksia ja loppupelissä kun jossain vaiheessa näitä ruvetaan valvomaan saavutetaanko näitä tuloksia niin lopputulos onkin se että tälle uuden talon rakentajalle todetaan että teidän laitteenne eivät täytä asetuksen vaatimuksia laittakaa uudet laitteet

arvoisa puhemies

olisikin siinä mielessä mielenkiintoista tietää hieman enempi näistä asiantuntijoista joita sosialidemokraatit ovat käyttäneet niitähän ei tässä vaihtoehtobudjetissa lainkaan kerrota

hemmilä nosti ihan oikein pohdintaan

minun mielestäni tärkeää on se että poliisi näkyy ja ennalta ehkäisee ja tällaista lähipoliisijärjestelmää monessa kunnassa tällä hetkellä kaivattaisiin kun poliisit ovat kauemmaksi hukkuneet

oikeastaan haluaisin nostaa esille vaikka se ei suoranaisesti poliisiministerin toiminnanalaan kuulukaan nämä rattijuopumukset ja nuorten kuljettajien tilanteen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

myrskytuhoja on tänäkin syksynä ollut runsaasti ja kiitokset nykyiselle energiaministerille ja myös hänen edeltäjälleen siitä että maakaapeloinneissa on nyt edetty määrätietoisesti

arvoisa puhemies

yksi asia joka nyt seija myrskynkin aikaan nousi esille on puhelinlaitteiden toimimattomuus se että kun sähkö menee poikki niin hyvin pian myös nämä keskukset sitten lamaantuvat

eli aivan ehdottomasti tässä pitää nyt eduskuntakäsittelyssä vielä kertaalleen pohtia sitä millä tavalla näiden laitteiden testaus saataisiin nyt sellaiselle tasolle että ihmiset voisivat luottaa siihen mitä heille myydään

me olemme kantaneet sitä jo vuosikausien ajan ja tulemme kantamaan viimeiseen veteraaniin asti että heidän vanhuutensa hoidetaan kunniakkaasti

onko tämä millä tavalla ollut ministeriössä esillä että voitaisiin vaatia pidempiä varavoima aikoja sen takaamiseksi että puhelinyhteydet toimisivat

jotain kertoo perussuomalaisten tavasta tehdä politiikkaa se että yrititte ottaa kunnian tästä veteraanirahasta

sen lisäksi tarvitaan niitä toimenpiteitä joita on esitetty mutta ennen muuta tiedotusta tiedotusta ja tiedotusta ja yhtenäistä tiedotusta niin että ihmisille tulisi oikeanlainen kuva siitä mitä heidän pitää tehdä mitä heidän kannattaa tehdä ja niin että nuo käyttövedet ja uimavedet pysyisivät sellaisessa kunnossa

oikeastaan edustaja pekkarisen puheenvuoro innosti vielä pyytämään yhden puheenvuoron ja jäin vähän miettimään sitä että edustaja pekkarinen itse on puhemiesneuvoston jäsenenä ja näitä istuntoja myös siellä valmistelemassa kun hän arvosteli puhemiesten puheenvuorojen jakamista

ehkä te tänään olette sitten jossain kertomassa että ilman perussuomalaisia ei lapsilisiäkään olisi sidottu indeksiin

mikä olisi se paikka missä parhaiten saataisiin tuloksia aikaan

vaalit ovat vaaleja ja puhemiehet tulevat kolmesta suurimmasta puolueesta ja siihen vain täytyy tietysti kaikkien sopeutua

ja haluan tässäkin puheenvuorossa vielä vahvistaa tuon toiveen että jatkossa nämä veteraanikuntoutusrahat olisivat budjetissa automaattisesti ilman tällaista eduskunnan pyöritystä

siitä vaikka nyt hyvin kriittisen puheenvuoron käytänkin tästä asetuksesta olen täysin samaa mieltä että tämän asetuksen lähtökohtainen tavoite on hyvä ja kannatettava ja oikea eli lähivesistöjen eli kotijärvien mökkijärvien lähijärvien puhtaana pitäminen ja ravinnekuormituksen pienentäminen

mutta olen tyytyväinen että suomessa on seitsemän vastuullista puoluetta keskustankin lasken tähän joukkoon jotka haluavat rakentaa maata ainakin kuuden vastuullisen joukolla koko ajan ja seitsemänkin hartioilla aika usein

olemme saaneet käydä hyvää keskustelua täällä valtaosan iltaa ja valtaosan iltaa myös päässeet käymään keskustelua vaihtoehdoistakin niin opposition kuin hallituspuolueidenkin kesken

toki hieman alkaa horjua usko siihen edustaja jalonen että teiltä jossain vaiheessa tulisi tasapainoinen esitys taikka edes samanlainen esitys jossa te esittäisitte samat toimenpiteet kuin tässä kehyksessä nyt valtiontalouden tasapainottamisesta eli että te esitätte sen millä tavalla tai mitä veroja te olette valmiit korottamaan

mutta siitä ei voi olla samaa mieltä että meillä eivät laitteet toimi

olemme varmasti myös siitä yhtä mieltä että on oikein että juomavedet pysyvät puhtaina ja se on hyvin oleellinen osa tätä keskustelua joka on kilpistynyt aika paljon ehkä turhaankin keskusteluun itämeren tilasta tai jostain muusta

etupenkistä yksi huutaa että ei alvia takapenkistä toinen sanoo että vähän alvia keskipenkistä kolmas huutaa että vähän energiaveroa ja etupenkistä sanotaan että ei energiaveroa

toki tällä on vaikutuksia pitkässä juoksussa jokien kautta myös itämereen mutta aivan oleellista on sen kodin juomavesi ja sen mökin juomavesi ja sen mökkirannan uintivesi ja sen kotirannan uintivesi

jos perussuomalaisista löytyy sellainen yhtenäinen linja ja sellainen malli joka oikeasti on tasapainossa niin olen ihan tyytyväinen ja varmasti sitä teidänkin äänestäjänne toivovat

arvoisa puhemies

lisärahoitusta kohdennetaan myös vienninedistämiseen ruuhkautuneiden tuomioistuinten paikallispoliisin ulosottotoiminnan sekä keskeneräisten siirtoviemäreiden loppuun saattamiseen ja itse tuon asunto ja ympäristöjaoston puheenjohtajana tulen sen kohdan käsittelyssä tarkemmin sitten käymään läpi myös tätä siirtoviemäriasiaa jossa pääsemme nyt siihen tilanteeseen että enää sen jälkeen ei näitä keskeneräisiä siirtoviemäritöitä ole

täällä salissa aika usein kuullaan siitä miten sosialidemokraateista arvostellaan viime kauden taloudenhoitoa suomessa

mutta kyllä tänään hivenen kun näitä budjettiäänestyksiä pääluokista läpi kävimme niin yksistään kun tässä käteen sattui liikenne ja viestintäministeriön hallinnonala mietin että en tiedä kuinka hurjaa tämän maan meno olisi jos nämä perussuomalaisten pääasiassa perussuomalaisten ja keskustalaisten tekemät esitykset toteutuisivat

kyllähän aivan oleellista on se mihin kiinteistöä käytetään kuka sitä käyttää eikä se kuka sen omistaa nimellisesti tai kuka sitä nimellisesti käyttää

me tiedämme sen mikä oli lähtösykäyksenä siihen

yhden pankin kaatuminen yhdysvalloissa sai aikaan sellaisen turbulenssin myös suomen taloudessa mitä ei koskaan ennen ollut koettu

tässä on hyvin paljon korjattavaa ja on valitettavaa että ympäristöministeri paula lehtomäki ei ole ottanut kuuleviin korviin sitä ihmisten viestiä mitä tästä meille kaikille on tullut enemmän kuin mistään esityksestä mistään asiasta näiden neljän vuoden aikana

siinä tilanteessa hallituksessa valtiovarainministeri jyrki kataisen johdolla lähdettiin ensimmäisten joukossa euroopassa elvyttämään

arvoisa rouva puhemies

mitä myy missä myy minkä kokoisessa tilassa myy myykö maanantaina vai myykö sunnuntaina myykö lauantaina myydäänkö bensaa samalla vai eikö myydä onko kauppa maan alla vai onko kauppa maan päällä onko myymäläauto vai liikkuva kauppa onko apteekki onko automaateista tapahtuva kauppa onko markkina tai onko torikauppa onko sairaalakauppa tai onko huoltolaitoksessa tapahtuva kauppa vai onko peräti huutokauppa

tulemme näkemään vielä sen tilanteen että tuo velkamäärä tulee kasvamaan hieman tulevina vuosina mutta toivottavasti nämä päätökset mitä nyt on yhdessä sovittu pystytään viemään myös arkeen niin että tuo velkaantuminen taittuu ja pääsemme takaisin kasvu uralle yhdessä muun eun kanssa

siellä on paljon kauniita ja hyviä asioita mutta kyllä nämä vetivät täydellisesti pohjan pois sekä perussuomalaisten että keskustan vaihtoehtobudjeteilta

mutta tiedän että monelle perheelle ne toimenpiteet joita silloin tapahtui muun muassa valuuttalainojen yhteydessä yrittäjyyden kautta ovat sellaiset että niistä ei ole vieläkään toivuttu

itse lähestyin tätä asiaa ja pohdin monta kertaa sellaisissa tilanteissa kun katsoin kuinka kauppiaskauppa oli kiinni ja vain muutaman sadan metrin päässä toimiva liikenneasema sai pitää auki käytännössä täysin samanlaista ruokakauppaa

tällainen tilanne on vaikkapa riihimäen kaupungissa missä kauppiaskauppa on vain muutaman sadan metrin päässä abc huoltoliikenneasemasta

arvoisa puhemies

nimenomaan pitää rattaat pyörimässä niin että suomessa työn teettäminen työn tekeminen olisi aina kannattavaa

samaan aikaan me lainsäätäjät olemme päättäneet että virkamies lapissa yksi virkamies lapissa tietää kannattaako lopella juhannuksena juhannushäihin kampaajan tehdä morsiamelle kampaus vai ei

me pyrimme siihen että kodin juomavesi omasta kaivosta pysyisi puhtaana

pulliainen ei se tee niistä vesistä puhtaita jos sinne maahan laitetaan toimimattomia laitteita

olen ennenkin tässä salissa sanonut että minun mielestäni ja varmasti jokaisen mielestä jokainen työtön on liikaa mutta me kuitenkin pystyimme keskustan kanssa hoitamaan tilanteen niin että me massatyöttömyydeltä täydelliseltä katastrofilta vältyimme

se maksaa useamman sata euroa ja sieltä tulee sitten tieto että kyllä taikka virkamies päättää että ei ole syytä tehdä tuona pyhäpäivänä työtä

niiden laitteiden jotka maahan laitetaan niiden ratkaisuiden joita maahan laitetaan pitää olla sellaisia että ne täyttävät tämän asetuksen vaatimukset eivätkä pelkästään asetuksen vaan puhdistavat sen veden ja takaavat sen että ne ympäristöt pysyvät puhtaina

en tiedä kuinka moni tämän salin naisista varmisti itsenäisyyspäivän aattona kampaajalle mennessään että olihan lupa käytössä kun päätä ravistellaan nyt siellä salissa että olihan lupa varmistettu

jos vaihtoehtona olisi ollut sitten se äkkijarrutus eli sama tie mitä osa viime kaudella täälläkin peräänkuulutti eli äkkijarrutus joka olisi tarkoittanut erittäin kovia leikkauksia veronkiristyksiä niin kyllä siitäkin varmasti löytyy tiedot mitä se tie olisi tarkoittanut

pulliainen vaikka olisi kaunista ajatella että kaikki on mennyt hyvin sinne on laitettu toimimattomia laitteita ja siihen pitää ministeri

kannustankin edustaja lindtmania ja muita tutustumaan siihen mitä viime kaudella oikeasti tehtiin ja muun muassa siihen miten viime kaudella aloitettiin tämä sosiaalisesti oikeudenmukainen politiikka

edustaja heinonen te ette varmaan halua enää varsinaista puheenvuoroa

eli tässä yhdistyy varsinainen ja vastauspuheenvuoro keskustelua

arvoisa puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

ihan selväksi ainakaan minulle ei tullut se että kun aiemmin svenska teaternia ja oopperaa on rahoitettu täältä rahastoa purkamalla niin niillä kerroilla ei sieltä ole jaettu muille edunsaajille vastaavaa pottia

no ne ovat historiaa ne tehtiin silloin keskustan ja kokoomuksen johdolla ja nyt teemme hyvää politiikkaa yhdessä sosialidemokraattienkin kanssa

en ymmärrä myöskään sitä minkä takia sitten tehdas saa toimia viikonloppuna tai minkä takia moni muu toimija saa toimia mutta ei kauppa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan annettava lausunto tätä keskustelua haluttaa pirusti ja siirrellä poissa

mutta jos nyt olen ymmärtänyt niin kuin edustaja paaterokin mielestäni kertoi olympiastadionille on tulossa tuo raha mutta sen lisäksi tätä rahastoa purettaisiin jakosuhdelain mukaan myös kaikille muille edunsaajille

jolle perustuslakivaliokunnan annettava lausunto j

minun mielestäni se jollain tavalla ainakin on siinä ja tässä noudatteleeko se silloin tämän jakosuhdelain henkeä jos se käytetään esimerkiksi vain toimintaan yhtenä vuonna eikä investointiin niin kuin näissä aiemmissa hankkeissa on

arvoisa puhemies

tässä on paljon kannettu huolta siitä onko arviointeja tehty

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

on totta että maamme turvallisuutta ja hyvinvointia on jouduttu turvaamaan myös sellaisilla keinoilla jotka ovat olleet epämiellyttäviä esimerkiksi toimet joita on kreikan ja etelä euroopan maiden eteen jouduttu tekemään mutta ne on tehty vain ja ainoastaan sen takia että olemme pystyneet turvaamaan edes jollain tavalla suomalaisia työpaikkoja suomalaista hyvinvointia

imf on esimerkiksi arvioinut tällä esityksellä olevan välitön positiivinen vaikutus maamme työllisyyteen ja kokonaistuotantoon

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ministerin nyt puuttua

tähän toivoisin ministeriltä vielä tarkennusta

myös oecd on suosittanut meille raskaan kaupan sääntelyn purkamista

se on varmasti totta että jokainen ainakin yhtä taloa miellyttäisi koska uskon että kaikkien näiden teiden varrella asuu ihmisiä jotka olisivat tyytyväisiä siitä täytyy olla samaa mieltä

ruotsissa kaupat ovat kutakuinkin tismalleen saman verran auki kuin suomessa tällä hetkellä

eli laitan tämän oikein tuonne laatikkoon ja toivon että kun te aikanaan olette hallituksessa niin näille teille sitten saadaan uudet sillat ja uudet kestopäällysteet